uhat ovat enemmän kuin selkeät tänä päivänä koko ihmiskuntaa ajatellen vakavalla vaativalla tavalla

euroopan pitäisi kyetä huomattavasti nykyistä itsenäisemmin ottamaan vastuuta kansainvälisestä kehityksestä tilanteessa jossa yhdysvallat vetäytyy euroopan mantereelta tunnetulla tavalla ja jossa eurooppa jää kököttämään ikään kuin omien voimavarojensa varassa vanhalle mantereelle

eurooppa ei saa ajautua kilpailuun naton sisällä tai naton kanssa missään tapauksessa mutta euroopan pitäisi lujittaa omien eurooppalaisten toimintatapojen yhteensovittamista niin että eurooppa kykenee toimimaan myös itsenäisellä eurooppalaisesti tunnistettavalla tavalla

tiedämme mitä ongelmia britit mitä ongelmia saksa mitä ongelmia ranska tähän tilanteeseen luovat mutta näillä emneillä ei tule koskaan euroopan suurta puolustuksen syntymäpäivää ellei tässä asiassa päästä merkittävästi eteenpäin olemassa olevilla rakenteilla kustannuksia rationalisoiden mikä saa taatusti kaikissa euroopan jäsenmaissa myöskin kansalaismielipiteen tuen taakseen

meillä on pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä ja solidaarisuudesta lissabonin sopimus jota ei ole käytetty mutta se antaisi kehyksen systematisoida jäsenmaiden pyrkimyksiä myöskin ulko ja turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa koskien

euroopan itsenäisyys kansainvälisenä toimijana ratkaistaan seuraavan kymmenen vuoden kuluessa ja oma näkemykseni on se että meidän on herättävä ja koottava joukkojamme jottei eurooppa löysty ja jakaudu sisäisesti vaan kykenee ottamaan sille kuuluvan kansainvälisen arvovallan itselleen

arvoisa herra puhemies

se on kutakuinkin juuri näin myöskin allekirjoittaneen näkökulmasta katsottuna tilanteessa jossa turvallisuuspoliittinen keskustelu uupuu tai jähmettyy naton puolesta natoa vastaan tilanteeksi

suomen pitää etsiä ehdottomasti oman kansallisen turvallisuutensakin ja kansainvälisen panoksensa vahvistamisen merkeissä yhteistyömahdollisuuksia

me emme ole ei yksikään maa eikä yksikään kansakunta täällä maapallolla missään vakuumissa ehkä pohjois koreaa lukuun ottamatta ja ne maat jotka ovat kansainvälisessä yhteistoiminnassa tekevät sitä oman turvallisuutensa nimissä

onko meillä luontevampaa yhteisöä olemassa kuin muut pohjoismaat jos me aiomme kulkea tätä samaa yhteistyövaraisen maailman tietä ja parantaa samalla omia edellytyksiämme

minkään muun maaryhmän välillä eivät missään osassa maailmaa yhteiskunnalliset eroavuudet ole niin pieniä kuin mitä ne ovat pohjoismaiden kesken

se ei korvaa mitään mutta se tuo merkittävää lisäarvoa kaikkeen siihen ja uusia mahdollisuuksia joilla suomen pitää omasta turvallisuudestaan pitää huolta

meillä on monia muitakin näkökantoja joissa suomella on tarjottavana ja voitettavana paljon asioita yhteistyötä jota on tehtävä sen vuoksi että me kannamme kansainvälistä vastuutamme ja jos tuuli kääntyy niin me kykenemme myöskin saamaan vastaan sellaista apua tukea muiden maiden suunnasta jota pohjoismainen yhteistyö luonnollisesti tavallaan omana ikään kuin family pohjaisena perhepohjaisena maailmanyhteisön kolkkana tarjoaa mihin kiinnitetään tänä päivänä erittäin positiivista huomiota siihen sotilaallisen ja puolustuksellisen yhteistyön kehittämiseen muun muassa naton puitteissa jota pohjoismaat harjoittavat eivät vain kahden sotilaallisesti liittoutumattoman maan kesken vaan myöskin tällaisena kuin on suomen ja ruotsin suhde norjaan joka on puolestaan nato jäsenmaa

niin meillä alkaa edustaja ahvenjärven kanssa löytyä samaa aaltopituutta sillä eroavuudella että vain janan toisista päistä

jääköön itse kunkin pääteltäväksi kumpaan rooliin tässä sovittaudutaan tahoillamme eikä siinä mitään pahaa ulko ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa pitää olla myöskin niitä epäileviä tuomaita joita edustaja ahvenjärvi hyvin minusta edustaa

pitää olla ulkopoliittista liikkumavaraa tällä asteikolla

mutta kyllä meidän historiallinen asemamme geopoliittisestikin on senkaltainen että minä toivon meidän yhdistyvän monissa ajatuksissamme muiden pohjoismaiden kanssa yhteen tilanteessa jossa edustaja ahvenjärven hyvin tuntemalla tavalla esimerkiksi arktinen ulottuvuus tarjoaa uusia näkymiä ja jos me siitäkin kelkasta jäämme sivuun ja erilaisiin syihin nojautuen sanomme että me yksin täällä pohjolassa pärjäämme suomena niin minä en usko että edustaja ahvenjärvikään sitä syvimmiltään tavoittelee ja haluaa vaan kutsun hänet ja pyydän häntä mukaan siihen poliittiseen ryhmään joka pyrkii viemään eteenpäin ja vahvistamaan suomen turvallisuuspoliittista asemaa

sen verran vielä että pohjoismaiden kesken voidaan tehdä tätä arkipäiväistä puolustukseen liittyvää yhteistyötä ja sen eteenpäinvientiä mutta myös rauhankumppanuuden edistämisessä ykn alaisissa toimissa euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioissa ja niin edelleen se on täysin suotavaa ja se tapahtuu jo nykyisten sääntöjen mukaan

mutta herrat jotka ovat tuossa äsken käyttäneet puheenvuoroja ovat mielestäni täysin oikeassa siinä että jos kovin tilanne tulee eteen niin nykyisillä liikennesäännöillä nykyisillä sopimuksilla suomella ei ole muuta turvaa kuin itsensä

ja jos me haluamme pohjoismaisesta yhteistyöstä saada kaikkein vakavimpien sotilaallisten haasteitten eteen lisävoimaa niin se tulisi edellyttämään luonnollisesti valtiosopimuksen tasoisia järjestelyjä jolloin olisi tae siitä että pahimmankin hetkellä sitä apua myöskin olisi tarvittaessa

kyllä tässä on selvä logiikka enkä halua etukäteisesti sulkea pois sitä mahdollisuutta että joskus jonain päivänä meidän tai meidän lastemme aikana myöskin tämänkaltainen vaihtoehto tulee vakavasti otettavien toteutettavien hankkeitten joukkoon

mutta sitä ennen voi olla se päivä että me mietimme myöskin sotilaallista liittoutumattomuutta uudella tavalla ja mielestäni on järkevää ottaa siinä huomioon se että huomattavasti helpompaa monin tavoin olisi nato yhteisöön sopeutuminen mikäli se tapahtuisi suomi ruotsi

asian käsittely keskeyt

lyhyesti arvoisa puhemies sen verran edustaja rundgrenille että minä olen etelän poikia lounaisrannikon kavereita enkä tiedä ketään kollegaani joka suhtautuisi millään epäilyksellä tai vastakkainasettelulla suomen lappiin

viime viikolla juuri kuulimme kuinka kemin suunnasta kerrottiin valtavista investoinneista ja positiivisista näköaloista mitä siellä tulee tapahtumaan ja se nähdään myönteisenä

samoin pidän hieman erikoisena sitä että me ikään kuin sanomme kuinka pohjoisen liikenneyhteydet on rakennettava

kyllä meidän täytyy saada myönteisesti venäjä siihen mukaan sillä se vanha totuus taitaa tänä päivänä pitää myös valtioiden suhteissa paikkansa että naapurin tontille on vaikea rakentaa ja näin se on myöskin meidän vähän vaikea rakentaa venäjän infrastruktuuria

puhemies

mutta paikka paikoin herra puhemies on pakko myöntää että nyt käsillä olevan väliportaan hallinnonuudistuksen filosofiaa on ehkä vaikea kiteyttää niin että se olisi veistetty nimenomaan hallitusohjelman puusta

minä en pidä kansantalouden saavutusten näyttelyssä tätä aivan parhaana mahdollisena tuloksena mitä väliportaan hallinnonuudistuksen osalta on nyt asetuttu tavoittelemaan ja varsinkin kun tässä tilanteessa ollaan vielä julkisen hallinnon puolella perustasolla tekemässä paras uudistusta seutukuntauudistus on odottamassa kulman takana niin pitäisi olla hyvin selvä näkemys hyvin selvä filosofia sen osalta mitä suomi tavoittelee

olemmeko menossa kohti alueiden eurooppaa jossa painopistettä punnitaan myös sen osalta voitaisiinko maakunnilla nähdä olevan merkittävämpi vastuu oman alueensa kehittämisestä nykyistä vahvemmin ja selkeämmin

minusta ministeri wallin ansaitsee hatunnoston toiminnastaan oman toimialueensa määrärahojen jakoa koskevassa katsannossa

tästä ei voi olla kahta puhetta

se on euroopan mittakaavassa esimerkillistä toimintaa ja tietysti samaan hengenvetoon täytyy tietää mistä nämä rahat tulevat jolloin tulee ymmärrettäväksi se kuinka tärkeää on suomalaisen yhteiskunnan kansalaisyhteiskuntaluonteen varmistamiseksi että niin raha automaattiyhdistyksen kuin veikkauksenkin asema kyetään eu olosuhteissa turvaamaan

mutta siltä osin kysyn lyhyesti ministeriltä että kun samaan aikaan tehdään huippu urheilua koskevaa kehittämistyötä toimitusjohtaja niemisen johtamassa työryhmässä niin ei kai voi olla mahdollista että ministeriössä koettaisiin tilanne tavalla joka tarkoittaisi käytännössä sitä että huippu urheilun sisällöllistä kehittämistä koskevat vaateet käsiteltäisiin johdettaisiin ja linjattaisiin jollain tavalla ministeriökeskeisesti tilanteessa jossa on selkeästi mitä alleviivatuimmin kysymys siitä että se on vapaata kansalaistoimintaa

herra puhemies

tässä puheessa yhteen asiaan jossa minä toivon että suomen linja ei olisi harmaa vaan hyvin selkeä ed

se on balttien tilanne joka on luonnollisesti yksi niistä asioista jotka on pakko ottaa etukäteen huomioon ja vakavalla tavalla

muistan itse päivänselvästi pronssisotilaskiista asetelman jossa perinteinen asennoituminen ulkopolitiikassa olisi merkinnyt juuri sitä että me olisimme jääneet harmaalle alueelle

minun tulkintani suomen eu jäsenyydestä on se että se on solidaarisuusyhteisö ja sen vuoksi vetosin silloiseen eu puheenjohtajamaahan saksaan että kaikkien eun toimijoiden on asetuttava viron puolelle tämän solidaarisuusyhteisön nimissä

näiden asioitten täytyy olla koko lailla selvät meille

herra puhemies

kumpi kylki edellä pitäisi puolustusvoimauudistukseen mennä sekö jonka määrittelee historiallisen raju määrärahaleikkaus ja tätä kautta tapahtuva toimintojen alasajo vai se kylki että pyritään todelliseen toimintapolitiikan uudistamiseen samalla kun pyritään tietysti puolustuskyky kaikin puolin turvaamaan

toivoisin että samalla kun tehdään historiallisen suuri muutos ja joudutaan raju säästötoimenpide tekemään voitaisiin tarkastella myöskin rehellisesti niitä periaatteita jotka vaativat myöskin uudelleenarvioita meidän perinteisessä ajattelussamme sen parhaat osat luonnollisesti säilyttäen

viittaan vain yhteen tapaan

onko ainoa mahdollisuus puhua reserviläisten ja maanpuolustustahdon ylläpitämisestä kertausharjoitusten muodossa

onko täysin poissuljettua katsoa esimerkiksi sitä mahdollisuutta että me muiden länsi euroopan maiden tapaan pyrkisimme ottamaan kuitenkin loppujen lopuksi käyttöön kodinturvajoukkojen mallin josta sanotaan että se on kallis mutta en ole nähnyt siitä kovin pitävää selvitystä että asia todellisuudessa olisikaan näin

ei saa ed

oinonen kyytiä kun ed

pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä turvallisuuspolitiikan sektorilla ehkä on jäänyt yleisessä turvallisuuspoliittisessa keskustelussa havainnoimatta se kuinka merkittävä itse asiassa on pohjoismainen yhteenlaskettu painoarvo puolustus ja turvallisuuspolitiikan kentässä

mielestäni poliittisen peruslinjauksen pitäisi olla aika rohkeasti tulevalla hallituskaudella siinä että mentäisiin kohti integroituvaa puolustusjärjestelmää pohjoismaiden kesken tilanteessa jonka yleisemmän väljemmän raamin tiedämme ja hyvin tunnemme sekä mahdollisuuksineen että rajoituksineen suomessa

tämä voisi olla sellainen liikkuva elementti josta on ensi vaiheessa helpointa päästä yhteiseen poliittiseen ymmärrykseen niin että kaikki vastuulliset toimivat tahot kokoomus keskusta sosialidemokraatit vihreät voisivat löytää siitä yhteisen turvallisuuspoliittisen peruslähtökohdan

meillä suomessa tasapaino toimenpiteiden välillä kansallisen puolustuskyvyn ja kansainvälisen toimintakyvyn ennen muuta rauhanturvaamisen tasolla on asettunut nyt selkeästi niin että suomea ei enää valitettavasti voida pitää rauhanturvan suurvaltana

on tapahtunut dramaattinen pudotus sekä meidän omaan historiaamme että kaikkiin verrokkimaihin verrattuna ja tätä ei voi pitää kovin tavoiteltavana asetelmana

me emme valitettavasti ole enää rauhanturvan suurmaa ja tämä on ongelma

se myös olisi omiaan nykyisissä kustannuspaineissa esimerkiksi teknologiakustannuksista johtuen vahvistamaan omaakin puolustustamme omaa puolustuskykyämme ja lisäisi kustannustehokkuutta näiden hankintojen takana ja mahdollistaisi tehokkaat yhteispohjoismaiset puolustusjärjestelmät

tämä on syytä sanoa sillä kukin maa harkitsee ja päättää aina tällaisessa yhteistyössä integroituvassa yhteistyössä oman osallistumisensa laajuudesta itsenäisesti

meillä on keskinäisiä toimenpiteitä menossa koulutuksen harjoitustoiminnan operaatioiden myöskin huollon osalta kuljetuksiinkin asti pohjoismaitten välillä

mutta ennen muuta uskon että materiaalihankintapuolella ja johtamisjärjestelmien kehittämisessä pohjoismaat saattaisivat hyvinkin löytää yhteistä säveltä merkittävästi nykyistä kiinteämmän yhteistyön toteuttamisen muodossa jonka tavoitteena pitäisi olla yhteinen operatiivinen suorituskyky tällaisella pohjoismaisella yhteistyöllä

sen vaikutus olisi tietysti pohjoismaitten sisäisen koheesion sisäisen yhtenäisyyden lujittumisessa mutta sillä olisi myös kansainvälisesti vaikutusta siihen suuntaan että pohjoismaiden yhteinen painoarvo nousisi joka jo nykyisellään on huomattava ja noteeraamisen arvoinen

sillä olisi merkittävästi myöskin transatlanttiseen yhteistyöhön liittyviä lisäarvovaikutuksia ja se antaisi meille itsellemme turvallisuuspoliittista liikkumavapautta entistä enemmän

ja totta kai sen deterrenssi siis ennalta ehkäisevä vaikutus olisi huomattava meidän oman ja yhteisen pohjoismaisen turvallisuutemme lisäksi

yhteisten operatiivisten suorituskykyjen kehittäminen ja kotimaisten puolustusvalmiuksien lisääminen olisi tämän kansainvälisten valmiuksien kohottamisen ohella sellaista lisäarvoa jota toivoisin tulevan hallituksen rohkeasti asettuvan tavoittelemaan tällaisen integroituvan pohjoismaisen puolustusajattelun merkeissä

herra puhemies

hän arvosteli kokoomusta lehdistön arvonlisäverosta

puhemies

haluan kysyä kyllä ministeriltä kun tänään on lehtiasiainneuvottelukunta kait antanut tämän mietintönsä ja vaikka se ei suoraan teidän rooteliin kuulukaan

onko teillä näkemystä siitä aiotaanko tämä paljon porua ja harkintaa aiheuttanut paperi jollain tavalla saattaa arvioitavaksi jo kehysriiheen vai tuleeko se menemään vasta mahdollisten hallitusneuvottelujen suuntaan

kauniston puheenvuoro ansaitsee huomiota mutta ei siltä osin että hän katsoo että kolmas tie on ikään kuin keskustapuolueen talouspoliittinen linjaus

minä koen kolmannen tien tapana jolla hahmotan pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamallin perustan jossa vaihtoehtoina ovat tietysti vaikkapa yhdysvalloista nähtävä talouspoliittinen ajatus tai sitten vanhat sääntelytalouden oppirakennelmat joiden välissä me olemme kyenneet luomaan omaperäisen yhteiskuntamallin jossa hyvinvointiyhteiskunnan mallissa myös valtiolla on keskeinen rooli

siitä tulee pitää jatkossakin tietysti huoli mutta ei niin ettei ajan muutoksia voitaisi siihen sisään kirjoittaa ja juuri sellaista uudistavaa kolmannen tien vaihtoehtoa me tänä päivänä olemme toteuttamassa tämän hallituksen merkeissä

toivotan hallituksen ministerit tervetulleeksi turkuun tähän kuntakuulemiseen kovin lämpimästi

samalla totean että eräs näkökulma josta toivon tätä asiaa voitavan tarkastella on tehtävistä käsin lähtevä tarkastelu sillä on ihan selvää että kovilla yhteiskuntapolitiikan aloilla suuruuden ekonomiasta on välitöntä hyötyä

sen sijaan hyvinvointipalvelut päiväkodeissa kouluissa vanhainkodeissa terveyskeskuksissa eivät toimi missään tapauksissa pitkinä palveluketjuina vaan edellyttävät ilman muuta inhimillistä otetta

tämä merkitsee sitä että tietysti tullaan hyvin ristiriitaisiin johtopäätöksiin kunnan koosta tämänkaltaisia vertailuja tehtäessä ja sen vuoksi oikeastaan hieman problematisoisin ministerillekin sitä että ne selvitysalueet joita tässä nyt on keskustelussa esillä ollaan asettamassa ehkäpä selvitysmiesten tehtävinä

esitän kysymysmerkin tämän toimenpiteen perään sen vuoksi että selvitysmiehillä ei ole mitään poliittista vastuuta sen työn lopputuloksesta ja sen vaikutuksista kuntalaisten tai kunnan elämään

sen sijaan maakuntien liitoilla jotka aidosti edustavat alueen poliittisia voimasuhteita on se tuntemus alueeseen ja myöskin poliittinen vastuu siitä minkälaisen selvitystyön tekisivät

ja vielä kerran jäisin miettimään sitä pitäisikö maakunnan liitot vastuuttaa tekemään tämänkaltaista selvitystyötä sen sijaan että se tehtäisiin konsulttityönä ja pyydän että ministeri vielä kerran fundeeraa tämänkaltaista lähestymistapaa tähän kysymyksen selvittelyyn

puhemies

euroopan unionin alueella yleensä asevarustelujen puolustuskykyyn satsattavien materiaalien eurojen määrä laskee kun sen sijaan itämeren piirin kaikissa maissa puolustusmenot ovat nousussa

me olemme osaltamme suomessa tilanteessa jota täällä on laajasti kuvattu jota osittain koetamme kompensoida erittäin pitkälle viedyllä pohjoismaisella yhteistyöllä johon edustaja haavistokin täällä viittasi

pitäisin oikeastaan hyvinkin välttämättömänä että hallitus ennakkoluulottomasti jo tässä vaiheessa ottaa arvioitavaksi mahdollisen pohjoismaisen yhteisen puolustuksen suunnassa olevien jollakin tavalla hahmotettavien valtiosopimusten luomisen niin että tämä pohjoismainen yhteistyö puolustuspuolella merkitsisi konkreettista katetta ei vain harjoitusten ja materiaalihankintojen merkeissä vaan silloin kun tulee tosiasiallinen tilanne tämä pohjoismainen yhteistyö myöskin pelaisi niissä olosuhteissa ja se silloin tulisi edellyttämään valtiosopimuksen kaltaisia järjestelyjä

tiedämme hyvin että turvallisuusympäristö on muuttumassa epämiellyttävällä tavalla tavalla joka merkitsee sitä että meidän on myöskin käytännössä kyettävä tekemään johtopäätöksiä johtopäätöksiä jotka merkitsevät ratkaisuja ulko ja turvallisuuspolitiikan lisäksi myöskin puolustuspolitiikkaa koskien

mitkä tästä turvallisuusympäristön muutoksesta johtuvista asioista ovat sen kaltaisia jotka valmiuden kohottamista ajatellen ovat nyt kiireellisimpiä ja välttämättömimpiä asioita jotka vaativat nyt suomen huomiota

ja samalla totean että kriisinhallintamenot eivät toteudu linja on oikea tässä suhteessa eli tilanteen mukaan on edettävä mutta toivon että miten aiotte jatkossa kun toivottavasti toteutatte veronkierron tässä suhteessa myöskin kyetään pitämään nyt omaksutusta linjasta kiinni

arvoisa puheenjohtaja

menen yllättäen vähän puolustuspolitiikasta syrjemmälle ja kysyn näkeekö ministeri enää mitään mahdollisuuksia siihen että sotilaseläkeikäkysymyksessä tehty ratkaisu voitaisiin tavalla tai toisella siten purkaa että siitä ei aiheutuisi puolustusvoimille lisäkustannuksia niin kuin nyt on käytännössä tapahtumassa

mutta sitten puolustuspolitiikkaa koskien kysyisin ministeriltä sitä onko meillä nyt menossa sellainen aktiivinen konkretiavaihe ruotsin kanssa tapahtuvan yhteistyön eteenpäinviemiseksi joka jatkaisi sitä johdonmukaista linjaa joka on ollut tässä nähtävissä jo joitakin vuosia johon edustaja salolainen viittasi ja jossa toivottavasti olisi saavutettavissa paitsi kahden kesken myöskin suomen ja ruotsin yhteisesiintymisenä laajemmin meidän turvallisuusympäristössämme konkreettisia tuloksia

väitän olevani oikeassa kun sanon että mielikuvani on se että keskusta nimenomaisesti ilmoitti emuun liityttäessä että eivät vastusta mutta eivät halua tehdä päätöstä siinä ajankohdassa jolloin muiden käsityksen mukaan päätös oli suomen osalta tehtävä

jotenkin muistuvat mieleen vaiheet sen vuoksi että tänään erään puolueen osalta täällä salissa näytti olevan myöskin hyvin vaikea asemoitua puolesta tai vastaan suhteessa euroalueeseen

mitä pohjoismaiseen yhteistyöhön tulee niin edustaja rundgren oli enemmän kuin oikeassa sillä tematiikka on itse asiassa ajankohtainen ja riippuu myös meistä kuinka etenemme

puhemies

meillä on käsillämme kuitenkin erittäin paha ajankohtainen ongelma sillä kansantaloutena iso ja harvinaisen monipuolinen kansantalous niin kuin espanja on on tällä hetkellä todellisissa vaikeuksissa vaikeuksissa jotka eivät nyt edusta mitään erityistä uutisarvoa sillä jo viime talvena varmasti kaikki muistamme euroopan keskuspankki osti lisäaikaa varsin suurella rahoitusoperaatiolla espanjalle

tämä ekpn iso operaatio ei kuitenkaan pysäyttänyt espanjan syöksykierrettä vaan se on tunnetulla tavalla ottanut jatkuakseen

se ei ole euron kriisi vaan se on selkeästi espanjan kotitekoinen pankkikriisi jossa erityisesti kiinteistösektori on ollut generoimassa tämän kehityksen espanjan oman heikon kilpailukyvyn lisäksi

ja onhan siellä jo säästöpankkeja liitetty yhteen yhteiseksi roskapankiksi ja kukaties pankkien kansallistaminenkin jossakin mitassa saattaa olla edessä

kyllähän espanja tänäkin päivänä saa rahoitusta rahoitusmarkkinoilta ei siitä ole kysymys vaan kysymys on siitä että sen rahan hinta jonka espanjan kykenee saamaan on ehdottomasti heidän kantokykynsä ulottumattomissa

espanjan valtion velathan sinänsä ovat pienet esimerkiksi vaikkapa saksaan verrattuna mutta kysymys on kantokyvystä ja siinä espanjan siivet eivät tällä hetkellä kerta kaikkiaan kestä

toimenpiteet espanjassa ovat jo toistaiseksikin olleet vakuuttavampia kuin esimerkiksi kreikan osalta on asianlaita mutta muun muassa ne rakenteelliset uudistukset joihin espanjassa on menty tuntuvat luonnollisesti eivät tänä budjettivuonna vaan tulevien vuosien myötä

tämä kriisi vaatii ennen muuta euroopan unionilta sellaista kaukonäköisyyttä johon edellinenkin puhuja viittasi mutta mitä se tarkoittaa jos euroopan unionilta viedään aseet tehdä sellaisia päätöksiä joita edellinen puhuja oli edellyttämässä eulta

sen vuoksi on aika lailla selvää että me olemme risteyksessä jossa on otettava kantaa euroopan unionin tehokkaamman ja vaikuttavamman toiminnan puolesta tahi sitä vastaan

ja niillä ehdoilla joita täällä iltapäivällä on hallituksen puolelta tuotu niin pääministerin kuin valtiovarainministerinkin puheenvuoroissa esille minusta on tarpeellista ja välttämätöntäkin että eduskunta kykenee näkemään näiden kehityslinjojen merkityksen meidän omankin kansantaloutemme kriisiä ajatellen

jos espanja ajautuu entistä syvempään kriisiin se on euroopalle hyvin vakava paikka ja luonnollisesti tarkoittaa myöskin suomelle sitä että se vetäisi meidät erittäin rankkaan taantumaan taantumaan jossa sitten vain uuydekseen anteeksi yli parin vuoden takainen tuo kolmen vuoden takainen taantuma olisi lastenleikkiä

ne ovat käsillä täysin riippumatta siitä onko meillä euroa tahi ei ja sen vuoksi arvoisa puhemies ylitän pikkaisen aikaani parilla sekunnilla eun päätöksenteossa pitäisi löytyä tehokkaampia vaihtoehtoja

en näe mitään muita kuin ne täällä esitellyt ja sen että pankkivalvonta saataisiin toimimaan mikä tarkoittaisi sitä että euroopan keskuspankki ekp ottaisi toimivaltuuksiensa piiriin tehokkaan läpinäkyvän pankkivalvonnan toteuttamisen ja jotta tämä jaarittelu yhteisen talletussuojan ja pankkivalvonnan välisestä ristiriidasta voitaisiin ratkaista se edellyttää tietysti myöskin siellä suunnassa olevia päätöksiä

valtion velkakriisin ja pankkikriisin yhtäaikainen ratkaisu on vaativa asia mutta kädetön vailla vaikutusmahdollisuuksia oleva euroopan unioni ei siihen tietysti yksin kykene ja sen vuoksi ensi lokakuussa olevassa euroopan unionin huippukokouksessa myös suomen edustajilla pitäisi olla sellaiset eväät eduskunnalta että euroopan unionin tulevat instrumentit voitaisiin virittää sellaisiksi että näihin kriiseihin niin valtion velkakriisiin kuin pankkisektorin kriisiinkin voitaisiin eulta edellyttää kohtuullisia ratkaisuja

en kysy edustaja pekkariselta koska hän saa kahdeksannentoista vastauspuheenvuoron tässä mutta totean että hänen aikanaan tänne tuotiin hallituksen puolesta periaatepäätösehdotus jonka eduskunta hyväksyi

minä rohkaisen hallitusta tuomaan asian eduskunnan käsittelyyn uskoen siihen että aikaisemmin otetut periaatekannat tähän asiaan jellaavat yhä edelleenkin

kysyn tässä yhteydessä onko hallituksella valmista näkemystä siitä että asia ei nyt jäisi ainakaan eduskunnasta kiinni jos siinä kyetään myönteinen tulos saamaan aikaiseksi

toinen asia herra puhemies lyhyesti on se että raumalta saatiin eilen ikäviä tietoja mutta tulevaisuus on pyrittävä kääntämään voitoksi

kysyisin onko hallitukselle mahdollista telakkateollisuuden yritysten kanssa käydä sellaisia keskusteluja joissa haetaan yhteistä konseptia jottei oltaisi taas puolen vuoden vuoden kuluttua tilanteessa jossa maa palaa jalkojen alla vaan tehtäisiin jo etukäteen sellaiset kestävät suunnitelmat joilla puolin ja toisin valtiovalta mukana ollen kyettäisiin turvaamaan se että suomalainen telakkateollisuus pärjäisi myöskin huomenna

puhemies

yritän tarkastella vähän toisesta perspektiivistä kuin selonteko tekee suoraan tai muutoin

kun katsoo suomen ulkopolitiikan historiaa niin tosiasia on se että suomi on liian monta kertaa historiansa aikana joutunut tekemään oman turvallisuutensa ydinratkaisut ikään kuin vänkäraossa

vänkäraossa on tehty kauppapoliittisia ratkaisuja toisen maailmansodan jälkeen useassakin yhteydessä

samanlainen on esimerkiksi emu sopimuksen tekeminen joka oli harkittu toimintalinja pitkän tähtäimen suunnitelma jolla oli iso kantama suomen kehityksen kannalta

tässä kierretään vähän kuin kissa kuumaa puuroa siitä pitääkö suomen pyrkiä välttämään vänkärako vai pitääkö pyrkiä tekemään ratkaisut vasta silloin kun ne ovat välttämättömiä

tämä koskee tietysti jonkinlaista tasapainoilua nato kannan ja venäjä näkökantojen välissä molemmat seikat millä tavoin ne kalkyloidaan sisälle meidän omaan strategiaamme ja suomen rooli kaikessa tässä tietäen sen että transatlanttinen suhde on äärettömän tärkeä myös venäjälle yhtä lailla kuin se on sitä usallekin jonka suhdejärjestelyn tärkein elementti on ilman muuta nato tasoinen järjestely

se että otetaan liian kaavamaisesti asioita jotenkin ätöö tässä keskustelussa sillä väitän esimerkkinä riittävän provokatiivisesti että jos viime kesänä georgia olisi ollut kriisinsä päivinä naton jäsen niin tuon logiikan mukaan joka on liian änkyrämäinen logiikka mielestäni se olisi merkinnyt sitä että yhdysvallat olisi avannut tavalla tai toisella sodan venäjää vastaan

ihan lyhyesti totean että en ole voinut havaita kokoomuspuolueen jollakin erinomaisella tavalla olevan ajamassa höyhenjarrutuksella tai käsijarru päällä kehitysyhteistyötavoitteita suhteessa muihin puolueisiin

kuka väittää tässä salissa että olipa georgia naton jäsen tahi ei niin noissa olosuhteissa usa olisi avannut sodan venäjää vastaan

sen haluan tässä selkeästi sanoa samalla kun totean että ministeri väyrysen toiminta kehitysyhteistyötavoitteitten hyväksi on ollut minusta kaikin tavoin esimerkillistä satun sattuneesta syystä tietämään mistä puhun

vaikkei tälle ole järkiperäisiä syitä niin tämä on joka tapauksessa argumentointi johon törmäämme ja tältä osin on aihetta sanoa että siihen on syntynyt perusteita enemmän naton uusien jäsenten kuin naton vanhojen jäsenten argumentaatiota seurattaessa

mutta myös sillä millä tavoin on modernisoitu meidän aika pitkään ajamiamme kehitysyhteistyöpolitiikan linjauksia vähän paremmin aikaan sopiviksi on vähintäänkin yhtä merkittävä rooli kuin sillä että suomi pysyy resurssien määrällisesti kasvattamisessa oikeassa kansainvälisessä joukkueessa samoin myöskin sillä että me teemme asioita sillä tavalla että ne on nyt läpikäyty niin että me voimme kyllä olla tyytyväisiä siihen että kehitysyhteistyössä on haettu uusia suuntauksia